nykyisellään alueen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden tiellä on monia turhia esteitä jotka kuntauudistuksen avulla saadaan viimein raivattua pois

uudistuksen myötä alueelle voidaan luoda tarkoituksenmukainen kuntarakenne mikä mahdollistaa muun muassa asuntotuotannon ja tonttimaan kaavoittamisen koko seudun etua ja tulevaisuutta palvelemaan

se yritetäänkö tavoitteeseen päästä ylimääräisiä hallinnollisia rakenteita luomalla vai rohkeasti kuntarajoja uudistaen riippuu alueen päättäjistä

arvoisa puhemies

haasteen edessä ei ole syytä lannistua ja pistää päätä pensaaseen vaan ryhdistäytyä ajattelemaan asioita uudella tavalla

suomessa sitä on mielestäni hyvinvointiyhteiskunnan palvelut sekä fiksujen kansalaisten rohkeus toimia välttämättömän edessä

niiden saavuttamiseksi on aivan olennaista tarkastella liikennepolitiikkaa nykyistä kokonaisvaltaisemmin elinkeinoelämän talouden työllisyyden sekä alueiden kehittämisen näkökulmasta

liikennepolitiikassa on vihdoin päästävä irti ministeriöiden sektorirajoista ja siltarumpupolitiikasta sekä mietittävä mitkä asiat edesauttavat kaikkein voimakkaimmin koko maamme kehitystä ja hyvinvointia

arvoisa puhemies

budjettikirjasta liikuntatoimen osion alta löytyy lause jossa vahvistetaan urheilu uran ja opiskelun tai koulunkäynnin yhdistämisen toimenpiteitä

on aiheellista kiittää hallitusta siitä että se on uskaltanut ottaa ensimmäisen askeleen kohti kokonaisvaltaisempaa ajattelutapaa nyt käsiteltävän selonteon yhteydessä

valtion liikuntaneuvosto on lausunnoissaan ja valtiovarainvaliokunta viimeisimmässä mietinnössään suhtautunut kriittisesti nykymuotoiseen liikuntabudjetin hankeavustamiseen pitäen sitä hieman toimimattomana ja liian sirpaleisena

siinä uusi liikennepoliittinen näkökulma näkyy esimerkiksi liikenteen rahoituksen painopisteen siirtämisessä uusista liikenneinvestoinneista nykyisen liikenneverkon ylläpitämiseen

onko tämä toive huomioitu tässä nyt käsittelyssä olevassa budjetissa se ei tästä käy ilmi

ukk instituutin tekemän tutkimuksen mukaan varusmiespalveluksen keskeyttäminen on yleistynyt ja samalla varusmiesten fyysinen kunto on huonontunut sekä lihavuus yleistynyt

kysymykseni kuuluu

raideliikennepainotukset näkyvät myös selonteossa joka lupaa parantaa muun muassa junaliikenteen aikataulujen täsmällisyyttä sekä lisätä pääradan kapasiteettia etelässä

suorituskyvyn ylläpitämiseen lisättävät resurssit menevät jopa täysin hukkaan mikäli jo entuudestaan pienevä varusmiesjoukkomme rapistuu toimintakyvyttömäksi

on tärkeää että selonteossa on tehty viimein periaatepäätös kolmesta seuraavalla hallituskaudella käynnistettävästä ratahankkeesta joista merkittävin on pisara rata

tämä päätös on koko maamme raideliikenteen kannalta aivan välttämätön

arvoisa puhemies

tämä näkyy raideliikennepainotusten ohella panostuksina joukkoliikenteeseen sekä ympäristöystävällisempään liikenteeseen

suomella ei ole varaa menettää varusmiespalveluksesta johtuen pienintäkään osaa nuorista aikuisistamme yhteiskuntamme ulkopuolelle

valtio asettaa jatkossa organisaatioilleen vuosittaiset päästörajat joilla ohjataan ajoneuvohankintoja ja kuljetusjärjestelyjä

vaikka selonteon ympäristöpainotukset ovat monissa kohdin tarpeellisia jää siinä eräs mielestäni yksinkertainen asia vähemmälle huomiolle

vaikka periaatetasolla kävelyä ja pyöräilyä arvostetaan niin päättäjien kuin kansalaistenkin keskuudessa ei arvostus konkretisoidu kulkutapavalintoja ohjaavissa toimenpiteissä julkisessa rahoituksessa eikä myöskään ihmisten käyttäytymisessä

kevyen liikenteen väyliin liittyy merkittäviä jatkuvuuspuutteita ja liian usein pyöräily tapahtuu yhdistetyillä jalankulku ja pyöräilyväylillä mistä aiheutuu turvallisuusongelmia

on tärkeää että yhteiskuntaamme kehitetään myös terveysnäkökulmasta ja tässä juuri liikennepolitiikalla on keskeinen rooli

kävely ja pyöräilyolosuhteiden resursointi on asetettava painopisteeksi liikennepoliittisessa päätöksenteossa sekä valtion tasolla että kunnissa

kevyen liikenteen kulkumuoto osuutta lisäämällä on mahdollista saavuttaa monen eri hallinnonalan tavoitteet muun muassa päästöjen ja liikenteen ruuhkautumisen vähentämisessä kaupunkiviihtyvyyden lisäämisessä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

arvoisa puhemies

postipalvelut ovat kiistatta yksi yhteiskunnan keskeinen peruspalvelu

postipalveluiden tasa arvoinen saatavuus on kansalaisten viestintään liittyvien oikeuksien toteutumisen ja yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä

on tärkeää että postin kattavat ja laadukkaat peruspalvelut turvataan yhtäläisin periaattein kaikille kautta maan niin kansalaisille yksityisille kuin yrityksillekin

uuden lain tarkoituksena on varmistaa että koko maassa on saatavilla kohtuullisin avoimin ja syrjimättömin ehdoin postin peruspalvelut jotka vastaavat keskimääräisen käyttäjän palvelutarpeita

palvelujen saatavuus varmistetaan määrittelemällä aikaisempaa tarkemmin postin yleispalvelu ja täsmentämällä yleispalvelun tarjoajan velvollisuuksia

lähtökohtana on keventää yleispalveluvelvollisuutta siten että palveluiden tuottaminen voitaisiin tehdä nykyistä kustannustehokkaammin ilman että asiakkaiden kokema palvelun laatu tästä kärsii

direktiivi toki edellyttää joitakin muutoksia ja luo reunaehdot kansalliselle valmistelulle mutta se ei ole romuttamassa suomalaista järjestelmää eikä sen toimivuutta

direktiivi edellyttää edelleen että peruspostipalvelut turvataan niin maalla kuin kaupungissa

sen sijaan sen tavoite on vapauttaa eurooppalaiset postimarkkinat kokonaan kilpailulle ja luoda yhtenäinen yhteinen sääntelykehys postipalveluiden tarjonnalle

sen lisäksi että kilpailun avaaminen piristää alan yrityskenttää hyödyttää se ennen kaikkea kuluttajia joilla kilpailu näkyy lisääntyvinä palveluvaihtoehtoina

lisäksi kuluttajat hyötyvät myös välillisesti isojen postittajien esimerkiksi pankkien vakuutusyhtiöiden julkisen sektorin kustannussäästöistä

merkittävin toimintaympäristöä muuttava tekijä on viestinnän sähköistyminen joka vääjäämättä väistämättä vähitellen vähentää välitettävien kirjelähetysten määrää kuten valiokunnan mietinnössä kirjataan

esimerkiksi kuluttajalaskutuksen sähköistyminen tulee väistämättä vähentämään kirjejakelua tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita

mitä tulee paun tämän päivän tulkintaan tästä laista kuten täällä on aikaisemmin todettu valiokunta käsitteli asiaa ja toteutti pilkulleen sen mitä myös pau toi esiin ainakin omassa asiantuntijalausunnossaan

vaikka kuinka sitä kääntäisin niin he eivät muuta ole tähän vaatineet kuin mitä asiasta oli sovittu

arvoisa puhemies

siinä mielessä hyvin merkillistä mielestäni on se että pau on tulkinnut asiaa nyt kuitenkin aivan toisin

ilman menestyviä yrityksiä ei meillä olisi työpaikkoja eikä myöskään verotuloja joilla pitkälti katamme maamme hyvinvointipalvelut

maamme yrittäjiä tavatessa ja kuunnellessa voi helposti nähdä kuinka tällä hetkellä aivan olennaista on vahvistaa yrittäjien uskoa heidän toimintaympäristönsä suotuisaan kehitykseen

meidän onkin pidettävä huoli siitä että myös suomi on kilpailukykyinen maa yrittää investoida työllistää ja jopa tehdä tulosta

hyvä ensiaskel tässä on ensi vuoden budjetissa oleva kannustin jolla meitä suomalaisia houkutellaan rahoittamaan suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä

kokoomuksen eduskuntaryhmän toiveen mukaisesti on hallituksen kuitenkin löydettävä lisää uusia toimia kilpailukyvyn ylläpitämiseksi puoliväliriiheen mennessä

arvoisa puhemies

näiden verkostojen ja neuvontapalveluiden vakinaistamiseksi olisi valtiovallan mielestäni panostettava edelleen

erityisen tärkeänä pidän nuorille suunnatun oppisopimuskoulutuksen vahvistamista ensi vuoden alusta kokeilulla jonka tavoitteena on käytännön keinoin parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria koulutukseen

kokoomuksen aloittamien pop talkoiden mukaisesti esi ja perusopetuksen lukiokoulutuksen aamu ja iltapäivätoiminnan sekä taiteen perusopetuksen laatua parannetaan muun muassa perusopetuksen ryhmäkokoa pienentämällä kerhotoimintaa vakiinnuttamalla ja opiskelijahuoltoa vahvistamalla

arvoisa puhemies

eri tutkimuksissa esitettyjen tietojen mukaan lähes kolmannes suomen väestöstä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän ja fyysinen kunto on heikentynyt lähes kaikissa väestöryhmissä

kodeissa neuvolassa päiväkodissa koulussa armeijassa ja työpaikalla ikäihmisten liikuttamista unohtamatta

haluan nostaa esiin valtiovarainministeriön muuttuneen käytännön

kysymys on tällöin aidoista euroista ruohonjuuritason toimintaan kuntalaisten hyväksi

arvoisa puhemies

veikkauksen tuotosta ja sen kohdentamisesta yleisesti haluan muistuttaa niin ministeriä kuin ministeriötä sikäli että myös jatkossa tuotto tulee ohjata vain lainsäätäjän tarkoittamille jakosuhdelain mukaisille edunsaajille toisin sanoen tieteelle taiteelle nuorisotyölle ja liikunnalle

milloin kuntia pitää yhdistää enemmän milloin vähemmän milloin kuntakenttä pitäisi jättää oman onnensa nojaan kaikkine rakenteineen

hän on onnistunut viemään hallituksen kuntauudistusta määrätietoisesti eteenpäin ja luomaan ymmärrystä niin tässä salissa kuin kansalaisille sen välttämättömyydestä

maamme väestö harmaantuu selvästi muuta eurooppaa ripeämmin ja työiästä poistuu ihmisiä enemmän kuin työikään tulee

edessämme on aika jolloin yhä useampi meistä on eläkkeellä ja työssä käyviä veronmaksajia eli niitä jotka työllään maksavat hyvinvointipalvelumme on suhteessa paljon vähemmän

kuntauudistus puhuttaa aiheellisesti meitä kaikkia

keskeisinä kysymyksinä mielessämme on mihin suuntaan olemme menossa ja miten kaikki muutokset tulevat vaikuttamaan omaan ja kanssaihmistemme elämään

sen sijaan on huolehdittava siitä että rahat riittävät ja palvelut pelaavat tulevaisuudessakin eri puolilla maatamme

edessämme on aika jolloin yhä useampi meistä on eläkkeellä ja työssä käyviä veronmaksajia eli niitä jotka työllään maksavat hyvinvointipalvelumme on suhteessa paljon vähemmän

jo kuntien lausuntokierroksella antama palaute osoitti että selvä enemmistö kunnista näkee jonkinlaisen kunta ja palvelurakenteeseen liittyvän uudistuksen tarpeellisena

kuntatalouden kehitystrendi on puolestaan ollut jo vuosia se että osalla kunnista menee hyvin mutta kasvavalla joukolla kuntia entistä huonommin

vaikka kuntien lausuntokierros oli lupaava antoi se myös viitteitä siitä ettei kuntauudistus olisi lähtemässä liikkeelle pelkästään kuntien omien linjauksien pohjalta

olikin pian selvää että avuksi tarvittaisiin myös valtakunnallista vauhdittamista eli valtion muutostukea ja ohjausta uudistuksen liikkeelle saamiseksi ja sen ylläpitämiseksi

vaikka kuntien palkitsemisen tuleekin jatkossa olla ensisijainen keino kuntauudistuksen läpiviemiseksi on myös välttämätöntä että hallitus on varautunut asettamaan erityisselvittäjät ongelma alueille ja näin varmistamaan kuntauudistuksen toteutumisen eli kansalaisten palvelutarjonnan jatkumisen myös tulevaisuudessa

se mitä meiltä päättäjiltä nyt vaaditaan on kykyä ja rohkeutta laajentaa näkökulmaa yli kuntarajojen pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kasvavilla kaupunkiseuduilla kyse on ennen kaikkea yhdyskuntarakenteesta eli tarpeesta suunnitella asuminen liikenne ja maankäyttö kokonaisuutena

kasvavilla kaupunkiseuduilla kyse on ennen kaikkea yhdyskuntarakenteesta eli tarpeista suunnitella asuminen liikenne ja maankäyttö kokonaisuutena

eiväthän näillä alueilla asuvat ihmiset elä kuntien välisten hallintorakenteiden vaan oman elämänsä tarpeiden mukaan

sen lisäksi että niillä asuu kaksi kolmasosaa maamme kansalaisista ovat ne myös oman alueensa elinkeinotoiminnan ja kehityksen vetureita

sen lisäksi että niillä asuu kaksi kolmasosaa maamme kansalaisista ovat ne myös oman alueensa elinkeinotoiminnan ja kehityksen vetureita

metropolialueen kansainvälisen kilpailukyvyn ja tasapainoisen kehityksen tukeminen onkin aivan välttämätöntä koko maamme kehitykselle ja hyvinvoinnille

uudistuksen myötä alueelle voidaan esimerkiksi luoda tarkoituksenmukainen kuntarakenne mikä mahdollistaa muun muassa asuntotuotannon ja tonttien kaavoittamisen koko seudun etua ja tulevaisuutta palvellen

hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää että veronkierto ja työelämän säädöksistä lipeäminen saadaan kitkettyä pois

vastakkainasettelua metropolialueen ja muun suomen välillä ei tule sallia sillä metropolialue ei kilpaile investoinneista yrityksistä ja osaavasta työvoimasta muiden kaupunkiseutujen kanssa vaan pääasiassa muiden itämeren alueen suurkaupunkien kanssa

samalla se vähentää kuntien keskittämistä

uskon että monessa metropolialueen kunnassa ollaankin helpottuneita hallituksen iltakoulun päätöksestä käynnistää metropolialueen kuntajaosta erillinen selvitystyö

nykyisellään on metropolialueen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden tiellä monia turhia esteitä jotka kuntauudistuksen avulla saataisiin tehokkaasti raivattua pois

tässä yhteydessä on erittäin tärkeää selvittää erikseen myös pääkaupunkiseudun kuntien helsingin vantaan espoon sipoon ja kauniaisten liitoksen hyödyt ja haitat

uudistuksen myötä alueelle voitaisiin luoda tarkoituksenmukainen kuntarakenne mikä mahdollistaisi muun muassa asuntotuotannon ja tonttimaan kaavoituksen sekä seudun etu

esimerkiksi välikysymyksessä kuvaillut markkinatalouden periaatteet kilpailuttamisesta ja tuottavuuden tehostamisesta eivät itsessään ole syy harmaan talouden lisääntymiseen päinvastoin

ei voi olla niin että koko maamme talouden veturi jättäytyisi pois maamme tulevaisuuden kannalta elintärkeästä kuntauudistuksesta